minä pidän sitä äärettömän tärkeänä ja tiedän että monissa kunnissa tätä nuorten yhteiskuntatakuuta on ruvettu toteuttamaan oikein toden teolla ja on hyviä malleja

sen jälkeen kun sote linjaus on tehty kuntien on paljon helpompaa miettiä niitä kavereita sitten siihen yhteiseen suurempaan kuntaan

siellä on tehty yhteistyömalli missä on työvoimatoimisto on nuorisotoimi on sivistystoimi ja niin edelleen

esimerkiksi meidän kunnassamme on saatu jo hyviä tuloksia aikaiseksi että ollaan saatu nuoria työharjoitteluun ollaan saatu heille opiskelupaikkoja ja jonkun verran sitten on myös niitä nuoria joille vielä haetaan paikkaa

mutta varmasti tämän nuorisotakuun myötä saamme nuorille paremman tulevaisuuden ja paremmat näkymät siihen tulevaan elämään ja mahdollisuuden osallistua sitten yhteiskuntaan ja myös rakentaa tätä hyvinvointiyhteiskuntaa

olen itse tehnyt kaksi talousarvioaloitetta

finanssikriisi on meitä nyt varmaan jo kuusi vuotta kovistellut ja tällä hetkelläkin näyttää siltä että talouskasvu on tosi tiukassa tilanteessa ja täällä eduskunnassa meidän pitäisi nyt kaikkien tehdä yhdessä työtä sen eteen että me saamme tämän talouden kasvuun täällä suomenmaassa ja pystymme sen myötä myös sitten työllistämään ihmisiä

on hyvä että näin joulun alla meillä edustajilla on kotikuntaan vietävinä hyviä uutisia

se on suuri pullonkaula liikenteellisesti ja myös sitten estää järkevän maankäytön siinä läheisyydessä eli monipuolisen asuntotuotannon rakentamisen

se on tämmöinen pitkäaikainen suunnitelma ja se tulee parantamaan myös lahden suunnasta lahdentieltä kulomäentien kautta hämeenlinnan suuntaan kulkevaa liikennettä

tällä hetkellä työttömiä on aivan liikaa ja työllisyys on ensiarvoisen tärkeä asia

sen kautta saadaan myös sitten valtiolle verotuloja ja pystytään jatkossa huolehtimaan myös ihmisten hyvinvointipalveluista

ahtaat tilat lisäävät esimerkiksi infektioiden leviämisen riskejä eivätkä mahdollista vanhempien mukanaoloa lapsen jopa kuukausia kestävissä hoidoissa

mutta täytyy sanoa siitä huolimatta että nyt oppositio on kuinka räksyttänyt ja haukkunut hallituspuolueita että hallituspuolueet ovat tehneet tosi järkevää talouspolitiikkaa ja todella vaikeassa tilanteessa

kysynkin ministereiltä onko tähän tilanteeseen tiedossa parannusta ja jaan sitten täällä monien edustajien kanssa sen huolen että meidän perusterveydenhuoltomme ei toimi

nimenomaan meidän lähtökohtamme on ollut se että ihmisistä pidetään hyvää huolta kaikista heikko osaisimpia ihmisiä muistetaan eikä suinkaan suisteta heitä pois tästä hyvinvointiyhteiskunnasta

on erittäin surullista että vähätuloiset ja sairaammat ihmiset saavat vähemmän palveluita kuin hyvätuloiset ja terveemmät ihmiset

sehän tarkoittaa sitä että yleensä hyvin toimeentulevilla rikkailla ihmisillä on varaa ostaa ihan mitä haluavat

mutta toinen puoli asiassa on se että suurin osa ihmisistä on tavallisia työntekijöitä pienipalkkaisia ihmisiä ja tälläkin hetkellä kun tiedetään nämä hallituksen tekemät energiapoliittiset ratkaisut energiaveron korotukset lopputuloshan on se että vaikka te olette täällä moneen kertaan sanoneet että te olette ihmisten perusturvaa parantaneet niin ja niin paljon tämän hallituskauden aikana niin ne kaikki teidän aiemmin tekemänne parannukset nollautuvat tällä energiaveron korotuksella

ja te haluatte vielä köyhien ihmisten tulot laittaa miinuspuolelle sillä että te jatkatte alvn korottamisella mikä tarkoittaa pienituloisille ihmisille sitä että joka ikisestä asiasta maksat enemmän ja aina vaan vähemmän jää sitä rahaa sitten muuhun elämiseen ja tulee myös toimeentulon tarvetta

arvoisa puhemies

on todella ikävää että irtisanotaan ihmisiä ja he jäävät työttömäksi mutta niin kuin pekkarinenkin totesi tämä keissi on aika ongelmallinen ja siihen ei hyvin helposti ratkaisua löydä

minulla oli ilo olla keski uudenmaan kuuden kuuma kunnan edustajana uudenmaan liiton paras hankkeen työryhmässä

teimme siellä erittäin suuren työn kun valmistelimme esitystä niistä kunnan palveluista joita voidaan siirtää kunnilta valtiolle

mutta me olemme varmaan kaikki samaa mieltä että meidän metsäteollisuutemme meidän vihreä kultamme se on se tulevaisuuden ala ja siihen täytyy panostaa ja löytää uusia tapoja hyödyntää meidän metsävarantoamme

olen hyvin tyytyväinen esityksen lopputulokseen koska tällä esityksellä puututaan juuri niihin ongelmiin mitä sosiaali ja terveydenhuollossamme tällä hetkellä on

heikkinen sanoi tämä on niin tärkeä asia että sitä kannattaa sitten varmasti yhdessä hallituspuolueitten kanssa viedä eteenpäin

myös biopolttolaitokset ja niiden puuhakkeen lisääminen olisi tervetullutta

sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen sekä yhdenvertaisten sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen koko väestölle uudistuksen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen

vaikka siihen saisi kalliin hoidon avustuksenkin valtiolta se ei kata läheskään kustannuksia

arvoisa puhemies

jos näissä valiokunnan kannanotoissa on jotain hyvää niin on ainakin se että halutaan että saadaan yhtenäinen maksukatto missä olisi sitten nämä kaikki kunnallisissa sekä valtiollisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ja sitten myös lääkekustannukset

uudistuksen keskeisenä toteuttamistapana nähdään sosiaali ja terveydenhuollon mahdollisimman laaja eheä palvelukokonaisuus jossa perus ja erikoispalvelut muodostavat ehjän palvelukokonaisuuden

nykyisin tämä maksukattojärjestelmä on niin hankala monelle ikäihmiselle että on varmasti suuria vaikeuksia selvittää milloin maksukatto ylittyy

tähän pitäisi saada joku yhtenäinen järjestelmä mihin kerättäisiin ihmisten tiedot näistä maksuista ja tulisi selkeä viesti siitä milloin on maksukatto ylittynyt

minä toivon nyt että tämän hallituksen aikana saadaan tämä yhtenäinen maksukatto niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattu

olen tyytyväinen siihen että lakiuudistuksen myötä palveluiden järjestämisvastuu tulee jatkossa olemaan viidellä sosiaali ja ter veysalueella ja ne tulevat järjestämään kaikki sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

tämä on harmillista tietysti tämä lääkekorvausuudistus olisi pitänyt tehdä kokonaisuudessaan ja yhdellä kertaa mutta tässä nyt oli kiire tämän hallituksen esityksen kanssa

ja tämän kanssa on nyt sitten elettävä mutta katsotaan sitten jos me pääsemme jossain vaiheessa sitten vähän parempaan ja pitempiaikaisempaan ja kaikkia tyydyttävään lakiesitykseen tältäkin osalta

se mahdollistaa sen että kuullaan käyttäjän näkökulmaa

uudistuksen myötä jokainen kunta tulee kuulumaan yhteen sosiaali ja terveysalueeseen

täytyy myös ottaa kantaa siihen kun tässä keskusteltiin siitä että monesti nämä uudistukset eivät etene siellä kuntasektorilla

sosiaali ja terveyspalveluiden rahoitus on perinteisesti ollut kuntien vastuulla ja kuntien menoja on pyritty tasaamaan valtionosuusjärjestelmällä

meillä on jo monta vuotta ollut niin että päivähoitopaikan saa myös naapurikunnasta

uudessa mallissa sosiaali ja terveysalue rahoittaa sosiaali ja terveyspalvelujen toteuttamisen ja tuottamisen kustannukset keräämällä rahoituksen alueen kunnilta

ja hyvin on saatu selvitettyä myös nämä rahoitukset

on laskettu mitä keskimääräinen peruskoululaisen vuosikulu on sillä alueella ja sen mukaan on sitten maksut määritelty

rahoitusosuus kerätään sosiaali ja terveysalueille jotka osoittavat sen edelleen tuottamisvastuussa oleville kuntayhtymille laissa määriteltävien kriteerien ja järjestämispäätöksessä määriteltävien tarkem pien perusteiden mukaisesti

mutta tämä on hyvä lakiuudistus

monesti ollaan liian kankeita ja mennään niitten säädöksien mukaan liiankin tarkasti eikä nähdä lapsiperheiden parasta eikä oteta huomioon riittävästi heidän näkökulmaansa

esityksessä ehdotetaan että valtioneuvosto antaa eduskunnalle joka neljäs vuosi selonteon sosiaali ja terveydenhuollon pitkän aikavälin strategisista tavoitteista

arvoisa puhemies

haluaisin ottaa esiin edustaja jokisen puheenvuoron missä hän erittäin painokkaasti puhui terveyskeskusten palveluista ja perusterveydenhuollosta ja ennalta ehkäisevistä palveluista

se on juuri niin että ennalta ehkäiseviin palveluihin täytyy satsata lääkärille pitää saada aika silloin kun lääkärille asiaa on ja myös ennalta ehkäisevien palveluitten ylläpitäminen kuntien toimesta on äärettömän tärkeätä mikäli me todella pyrimme saamaan sosiaali ja terveydenhuollon menoista tulevaisuudessa huomattavia säästöjä

edustaja rundgren otti esiin valtion omistajaohjauksen

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä asia että hallitus ja ulkoministeri tuomioja ovat toimineet kriisin eri vaiheissa maltillisesti vakaasti ja neuvottelun tietä korostaen

voin sanoa että olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä että valtion kyllä pitää terävöittää sitä ohjausta ja myös miettiä sitten sitä omaa päätäntävaltaa ja sen hyödyntämistä ja sitten tietysti sen todellista käyttämistä

toki valittu tie vaatii paljon työtä jotta väkivalta väistyisi ja saataisiin kaikki osapuolet yhteiseen neuvottelupöytään

olen erittäin pahoillani nyt että on näitä irtisanomisia ja työpaikkoja menee ihmisten alta mutta se on vain nyt hallituksen tehtävä kaikki mahdollinen jotta me saamme ihmisille työtä saadaan luotua uusia työpaikkoja ja saadaan riittävästi opiskelupaikkoja saadaan jokaiselle suomalaiselle ihmiselle joku järkevä toiminta missä hän voi käyttää hyödykseen omia kykyjään ja yhteiskunnan hyväksi myös

suomi on muodostanut kantansa eu maana muiden jäsenmaiden kanssa ja toteuttaa niitä toimia joita eussa yhteisesti tilanteen johdosta toteutetaan etyjin euroopan neuvoston ja ykn toimesta

ratkaisua pitää hakea maiden välisillä areenoilla ja ohjenuorina ovat turvallisuuden ja vakauden vahvistaminen sekä demokratia ja ihmisoikeudet

on erittäin tärkeätä että meillä on toimivat tietoyhteydet koko maassa

mutta olisin kysynyt ministeri kiurulta siitä kun hirveän paljon tulee palautetta siitä että meidän lukioissa ja peruskouluissa on hyvin erilaisia käytäntöjä siinä saavatko oppilaat koulun puolelta tietokoneet vai onko niin että he joutuvat ne itse kustantamaan

tämä ei ole oikein tasa arvoista jos ajatellaan nuoria ja heidän opiskelumahdollisuuksiaan kun tiedämme kuitenkin että kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta sitä tietokonetta lapselle ostaa

arvoisa puhemies

kaikilla pitäisi olla kumminkin yhdenmukaiset mahdollisuudet opiskella

eli tämä hallituksen esitys mahdollistaa edelleenkin sen että vuorotteluvapaan käyttöä jatketaan ja työttömiä saadaan työllistettyä heille sijaisiksi

mietin vain minkälaisia uusia mahdollisuuksia tämä avaa suomalaisille kuluttajille ja myös suomalaisille yrittäjille

pidän äärettömän tärkeänä vielä sitä näkökulmaa että tämä on myös aikamoinen matkailuvaltti monelle pienelle kunnalle ja miksei myös jollekin isommalle

jos siellä on tällainen oma brändituote hyvä olut mitä ihmiset tulevat hakemaan ja maistelemaan niin kyllä pitäisi kaikki tehdä sen eteen että suomalaisilla on mahdollisuus yrittää ja tässä tilanteessa varsinkin kun tiedetään että työllisyystilanne on todella heikko nämä ovat aivan turhia esteitä

tämä oli aivan hirveätä luettavaa suoraan sanottuna tämä tämänhetkinen paapominen mitä kioskissa tulee olla valikoimissa

arvoisa puhemies

ihmisten kannalta ongelmallista on ollut se että virkamiehet ovat katsoneet etteivät he voi puuttua asiakkaan tilaamiin ja nykyisin usein siis jonkun laitevalmistajan myymiin suunnitelmiin

määrätty määrä elintarvikkeita kattavasti eri tuoteryhmistä eikä alkoholin myynti saa olla määräävässä osuudessa kokonaismyynnistä

viranomaiset ovat lupia myöntäessään katsoneet vain että suunnitelmassa esitetyn ratkaisun avulla asetuksen edellytykset täyttyvät

nämä ovat turhanaikaista byrokratiaa nämä kioskimyynnin esteet ja vaatimukset mitä meidän laki tällä hetkellä edellyttää

he eivät siis suunnittelu ja lupaprosessin jo käynnistyttyä ole informoineet asiakkaita siitä että vähempikin riittäisi

toivon että tämä lakialoite menee läpi ja saamme vielä suuria hyviä brändejä joita viedään sitten ihan ulkomaille asti ympäri eurooppaa

arvoisa ministeri olisiko mahdollista että käytäntö tässä suhteessa muuttuisi joka puolella maata asiakaslähtöisemmäksi

edustaja lohi otti puheessaan esiin matkailun merkityksen ja täytyy sanoa että varmasti tämä hallituksen esitys myös avittaa matkailuyrittäjiä

onneksi keskustan ryhmäpuheenvuorossa lupailtiin että tätä määrärahaa korotetaan mutta täytyy toivoa että se on sitten todellinen korotus ettei hallitus vaan korjaa tätä tekemäänsä leikkausta ensi vuoden budjettiin nykyisistä määrärahoista

kyllä nämä kaikki hallituksen esitykset pyrkivät kumminkin siihen että me saamme tähän maahan lisää työpaikkoja lisää yrittäjiä me emme kerta kaikkiaan pärjää muuten

tähän pitää saada semmoista uutta draivia aktiivisuutta meidän täytyy saada tämä suomen talous pyörimään ja myös valtiolle verotuloja yrittäjille tuloja lisää työpaikkoja jotta me pääsemme tästä talouden kurjuudesta parempiin aikoihin

arvoisa puhemies

nyt on muutoksen aika tämä on työn ja oikeudenmukaisuuden budjetti ja siitä kiitos hyvälle hallitukselle ja tämä hyvä hallitus on kimmo tiilikaiselta nyt sitten lainattua tekstiä

on erittäin tärkeätä että saamme lisää uusia työpaikkoja ja siihen tarvitaan myös lisää asuntoja varsinkin uudenmaan alueelle ja asuntoja jotka ovat kohtuuhintaisia

sen myötä saamme myös alueelle uusia yrityksiä uusia työpaikkoja

mikäli niitä nyt tämän helsingin seudun aiesopimuksen toteuttamisen myötä saadaan pääkaupunkiseudulle uudellemaalle niin se on erittäin hyvä asia

täytyy ottaa huomioon että nykyisin moni ihminen on esimerkiksi palveluammatissa terveydenhuollon alalla missä on pienet palkat eikä heillä ole mahdollisuutta esimerkiksi tulla tänne helsinkiin asumaan ja elämään koska asuminen ja eläminen on liian kallista

arvoisa puhemies

minä olisin vähän samaa asiaa ottanut esille tästä kiertotaloudesta kuin edellinenkin puhuja

suomalaisethan ovat hirveän huonoja kierrättämään käytettyjä tavaroita eteenpäin ja niitten materiaaleja ei uudestaan hyödynnetä

on semmoinen sanonta että joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmään mutta se jatkuu sitten että se joka ei muista niin sitä kumpaankin silmään

jos eun tilastoja katsotaan niin suomalaiset kyllä laittavat kaikki lehdet ja paperit kierrätykseen mutta siihen se melkein jääkin

eli tässä suomen luonnonvarataloudessa olisi äärettömän tärkeätä että lisätään sitä kierrätystä ja hyödynnetään niitä aiemmin käytettyjä materiaaleja uudessa muodossa

jos mietitään minkälainen se tilanne olisi tällä hetkellä tämän hallituksen hoitaa tätä taloustilannetta niin se olisi huomattavasti parempi

seurujärven kanssa siitä että liikenneinvestoinnit pitää vapauttaa tästä kehysmenettelystä

palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakennetta josta tänään olemme saaneet lukea järjestämislakityöryhmän stmlle jättämän loppuraportin

eli näiden liikennehankkeitten kannattavuuslaskelmia ei huomioida siinä vaiheessa kun tehdään päätöksiä liikenneinvestoinneista

arvoisa puhemies

meidän on pakko saada tämä sote uudistus jotta ihmiset saavat perusterveydenhuollosta tarvitsemansa palvelut nykyistä varhaisemmassa vaiheessa

tänä talvena olemme kyllä huomanneet että raideliikenteessä on puutteita raiteita ei ole pystytty pitämään riittävässä kunnossa ja sitten vrllä on tarkoitus tehdä pieniä säästöjä mitkä sitten kohdistuvat kumminkin pieniin kuntiin juna asemiin ynnä muuta

on tärkeää että niin kutsutut kodinhoitajat olisivat perheiden tukena ja että on riittävästi perhetukikeskuksia missä vanhemmat saisivat vertaistukea

on myös tärkeää että sosiaalitoimeen saa riittävän ajoissa yhteyden ja että sosiaalitoimella on voimavaroja toimia tässä laajassa toimintakentässä

lisäksi on hyvä että lapsilisään tehtävä säästö ei vaikuta lainkaan toimeentulotukea saavien perheiden taloustilanteeseen sillä toimeentulotukea haettaessa huomioidaan myös tämä lapsilisän pieneneminen ja se lisää sitä kautta toimeentulotukea

olen huolissani siitä että meillä on yhteiskuntatakuu nuoria varten mutta siitä huolimatta nuoria on paljon työttömänä

sillä lailla tässä on kumminkin yksinhuoltajaperheet ja myös pienituloiset perheet huomioitu että tämä leikkaus ei kohdistu heihin ja minusta se on aivan oikein

eli nuoret kulkevat paikasta toiseen ja hakevat aina sitä yöpaikkaa milloin sukulaisten ystävien luota mistä se milloinkin sattuu löytymään